meillä on tänään käsittelyssä kolme hallituksen esitystä joilla yhtiöitetään kaksi valtion liikelaitosta ja osa merenkulkulaitoksen virastomuotoisesta toiminnasta

tässä asian jatkovalmistelussa on sitten päädytty siihen periaateratkaisuun että toimivilla markkinoilla avoimessa kilpailutilanteessa valtion liiketoimintaa tulisi harjoittaa pääsääntöisesti osakeyhtiömuodossa

liikenne ja viestintävaliokunta on pitänyt esityksiä tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina ja puoltanut lakiehdotusten hyväksymistä liki muuttamattomina tosin äänestyksen jälkeen ja hallituspuolueiden enemmistön turvin

koska esityksillä varustamoliikelaitoksen ja merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan ja ilmailulaitoksen yhtiöittämisestä on sekä sisältönsä että valiokuntakäsittelynsä osalta ollut suuria yhtäläisyyksiä käsittelen nyt lyhyesti kaikkia kolmea esitystä tässä samassa puheenvuorossani

varustamoliikelaitos muuttuisi valtion kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi johon valtiolla olisi strategisen omistuksen intressi

varustamoliikelaitoksen hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta luovutettaisiin perustettavalle osakeyhtiölle ja liikelaitoksen henkilöstö siirtyisi perustettavan osakeyhtiön palvelukseen

osa liikelaitoksesta eli väyläpalveluliiketoiminta ja sen henkilöstö siirtyisivät osaksi samanaikaisesti yhtiöitettävän merenkulkulaitoksen tuotantotoimintaan

ilmailulaitos muuttuisi myös valtion kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi

valiokunta korosti että yhtiöittäminen ei saa olla itseisarvo sinänsä vaan sillä pitää olla selkeä parantava vaikutus toiminnan kannattavuuteen palvelutasoon jatkuvuuteen ja kustannustehokkuuteen

asiantuntijakuulemisessa on kilpailun lisäämistä kuitenkin pidetty välttämättömänä joten valiokunta mietinnössään kannusti voimakkaasti selvittämään kaikki mahdollisuudet toimivan kilpailutilanteen aikaan saamiseksi jäänmurtotoimintaan

valiokunta kiinnitti huomiota perustettavan yhtiön kannattavuuteen ja offshore toimialaan liittyviin riskeihin ja korosti perustettavan yhtiön vakavaraisuutta

valiokunta piti välttämättömänä että erityisesti offshore toimintaan sisältyvät liiketaloudelliset riskit tiedostetaan että niihin varaudutaan kaikin yhtiön käytettävissä olevin keinoin

sen tulee seurata yhtiön kannattavuutta vakavaraisuutta sekä palvelutoiminnan tasoa ja vaikuttavuutta sen varmistamiseksi että maamme elinkeinoelämälle elintärkeät jäänmurtopalvelut turvataan myös jatkossa

valiokunta korosti myös huoltovarmuutta

merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan yhtiöittämisesityksen käsittelyssä valiokunta painotti öljyntorjuntatehtävän tärkeyttä myös tälle uudelle yhtiölle

ilmailulaitoksen yhtiöittämisen osalta valiokunta korosti nykyisen laajuisen lentoasemaverkoston merkitystä ja pysyvyyttä ja uudistuksen eräitä vaikutuksia varautumiselle maanpuolustukselle ja siviili ilmailulle

myös näihin aiheisiin palataan tarkemmin erillisen lainvalmistelun pohjalta

arvoisa herra puhemies

valiokunta katsoi aiheelliseksi kirjata mietintöönsä lakiesityksiä tarkemmin ne periaatteet jotka liittyvät henkilöstön asemaan näissä muutostilanteissa

asiantuntijakuulemisessa on todettu että jokainen yhtiöitettävien toimintojen henkilöstöön kuuluva siirtyy perustettavan osakeyhtiön työntekijäksi yhtiön perustamisesta lukien

se kaatui siitä syystä ettei ollut natsoja riittävästi

onhan se nyt järkyttävää tämän päivän suomessa että kun me matkustamme niin meillä pitää olla seitsemän kahdeksan korttia erilaista korttia että me pystymme erilaisilla välineillä matkustamaan

kyllähän se tuntuisi jo että yhdellä kortilla näin yksinkertaisen asian kuin matkustamisen pitäisi pystyä tapahtumaan eikähän tämä kenenkään yksittäisen henkilön tai organisaation vika ole

meillä on asennevamma tässä

valtion kokonaan omistamien yhtiöiden toiminnassa on tärkeä korostaa hyvän henkilöstöpolitiikan merkitystä erityisesti muutosvaiheessa

siksi on tärkeää että muutosvaiheessa taataan työntekijöiden asema ja säilytetään hyvät neuvotteluyhteydet työnantajan ja työntekijöiden kesken

niin kuin sanoin esityksiin liittyy opposition yhteiset vastalauseet joissa on esitetty näiden esitysten hylkäämistä mutta niihin varmaan tuossa tuonnempana tarkemmin

nyt ed

arvoisa puhemies

oikeastaan niin kuin ministeri linden sanoi tuossa tässä on kummallinen piirre että kaikki puhuvat siitä tehostamisesta kaikki puhuvat kustannussäästöistä kaikki puhuvat siitä että pitäisi järkevöittää toimintoja mutta ketään se ei kiinnosta ja eiväthän nämä hankkeet sillä tavalla etene ja varsinkaan jos ei valtioneuvoston tasolla synny riittävästi sitä yhteisymmärrystä

mutta pääministeri kun minä tuota teidän puhettanne luen niin siellä on yksi ainoa kohta joka viittaa myös työnantajaan ja työnantajan velvollisuuksiin työnantajan vastuuseen

tämä keskustelu käy nyt koko ajan sillä rintamalla mitä voidaan tehdä työntekijälle pakotetaanko vai piiskataanko vai kepitetäänkö vai mitä hänelle tehdään

arvoisa herra puhemies

ei se onnistu

siitä syystä tämmöinen yleinen kiinnostuksen puute muutenkin kuin juhlapuheissa pitäisi saada tämän asian ympärille koska kyse on todella suuren luokan valmistautumisesta tulevaisuuteen ja siihen mahdollisuuteen mitä tulevaisuus antaa

mikä logiikka tähän liittyy

sanoin myös sen että puolustusmäärärahat pitää turvata mutta suhteessa siihen mitä muuta tässä yhteiskunnassa tapahtuu

jos asetetaan tavoite niin sitten keinojen pitää asettua myös sen tavoitteen mukaisesti ja jos tavoitteena on ympäristö joukkoliikenne teollisuuspolitiikka työllisyyspolitiikka niin nyt eivät keinot vaan iske ed

ja jos katsotaan mitä kuntataloudessa tapahtuu

kyllä suomen tien pitää olla se että me harrastamme tehokasta teollisuuspolitiikkaa työllistämispolitiikkaa ja silloin panostetaan siihen että liikenne toimii

ja jos te katsotte miten se verotus siellä pienituloisella käyttäytyy niin kuntien kunnallisveron kauttahan se verokertymä sinne pienituloisille rasitus kohdistuu ja jos siihen kohdistuvat vielä nämä mainitut maksut päälle niin tilanne on sietämättömän kova

ei voi olla niin että me koko ajan väitämme jotakin muuta kuin sitten reaalimaailmassa teemme ja siitä syystä kun tavoite asetetaan keinot pitää sopeuttaa siihen tavoitteeseen

se laajuus itse asiassa on se itseisarvo omalla laillaan että ymmärretään kuinka laaja tuotantopohja siellä yleisradion tuotannossa kaiken kaikkiaan on

minusta nyt eduskuntakeskustelu on tukenut valiokunnan näkemystä hyvin pitkälle ja kun siellä on lausumaesitys jossa nimenomaan lähdetään siitä että rahoituspohja turvataan pitkäjänteisesti siten että myös oikeudenmukaisuus sen sisällä toteutuu niin se on vahva viesti hallituksen suuntaan

pitää valmistella nopeasti valmistella näistä pohjista ja käydä se keskustelu myös sitten varmaan tämän julkisen palvelun velvoitteen osalta siinä vaiheessa

pitää kiittää ensin ministeriä siitä että tämmöistä joustavuutta valiokuntaan nähden on ihan selvästi olemassa ja valmiutta että voidaan vähän säätää tarvittaessa joitakin yksityiskohtia

en oikein tiedä miten muotoilisin tämän sanoman mutta jos ministeri linden esimerkiksi lukee omat vastauspuheenvuoronsa ja muut mitä te olette täällä käyttänyt niin minä vaan sanon että jos niistä joku ottaa selvän niin niistä ei oikein hirveän hyvin kyllä selvää saa

se on aivan selkeästi ylivoimaisesti vaikeinta mitä siellä koulutetaan

te puhutte nyt jo välillä siitä että kun yritykseen kohdistuu verkkohyökkäys se oikeuttaa tämän lain käyttöönottoon

sitten te puhutte siitä että sitä ei sovelleta kuin avainhenkilöihin

minä ymmärrän tämän näkökulman mitä te sanotte siitä että yrityksessä jossa puhutaan liikesalaisuuksista näinhän se menee mutta kun automaattivalvonta otetaan käyttöön niin ei siellä yrityksessä voi tehdä niin että te otatte vaan sen määrätylle henkilölle

tässähän yksi käytännöllinen ongelma tulee kun lähdetään rajaamaan tai olemaan rajaamatta sille ominaisen perusoikeuksien puolelle häväistys puuttui varmistelintien ja silloin mennään sinne perusoikeuksien puolelle